sitten pitää löytyä tätä talouspolitiikan jossakin määrin myös vero ja finanssipolitiikan koordinaatiota jäsenmaiden kesken yhteisiä ponnisteluja koko euroopan työllisyyden parantamiseksi jotta näitä kriisitilanteita ei

edustaja rehula kummasteli tätä perustuslakivaliokunnan kantaa tai oikeastaan sitä että hallituksen esitystä valmisteltaessa ei hoksattu hallituksen esitykseen sisältyvän asetuksenantovaltuuden liiallista laajuutta suhteessa nykyiseen perustuslain tulkintaan

jos pystytään rakentamaan tasapainoista aluepolitiikkaa maahan niin kuin tavoitteena pitää olla se helpottaa näitä ylikuumenemisilmiöitä asuntomarkkinoilla suurimmissa keskuksissa

toiseksi edustaja oinonen lähti siitä että kun on muistutuskirjelmä tehty pitäisi aina löytää jotakin edes pikkunuhteita annettavaksi muistutuksen kohteesta

itse asiassa aluekehitysohjelmat jotka aluekeskusten kautta olivat tasapainoisin vaihe ehkä tätä viime vuosikymmenen aluepolitiikkaa tapahtui lipposen toisen hallituksen aikaan ja edustaja pekkarinen silloin sen jälkeen ministerinä oli romuttamassa niitä joten olisi ollut mielenkiintoista kuulla pekkarisen vastaus siihen minkä takia hän sitten sen tehokkaimman osan tämmöistä tasapainoista aluepolitiikkaa halusi ajaa tällä kilpailukyky ja koheesio ohjelmallaan koko ohjelmallaan alas

perustuslakivaliokunta ei voi lähteä tästä periaatteesta vaan meidän pitää arvioida onko todella mitään lainvastaista tapahtunut ja sen mukaan tehdä esitys suurelle salille ja täysistunnolle

siinähän oli esitykseen yritetty kirjoittaa tällaisia rajaavia suuntaavia kriteereitä joiden perusteella sitten asetuksen olisi voinut antaa

kukin edustaja toki itsenäisesti tekee sen harkintansa perustuslakivaliokunnassa siellä ei ryhmäpäätöksiä tehdä ja tässä tapauksessa myös kolme perussuomalaisten edustajaa tähän samaan lopputulokseen päätyi

silloin jos on kysymys lainsäädännön alaan kuuluvista asioista tässä tapauksessa hyvinkin tarkasti kunnille tulevista velvoitteista ja toisaalta ihmisten perusoikeuksiin liittyvästä oikeudesta saada varma hyvä hoito ja siihen liittyvä henkilöstömitoitus tämäntyyppisten asioiden pitäisi olla lain tasolla kirjattuina

tällä laajan metropolin alueella on tärkeätä muistaa myös nämä liikenneyhteydet toimivat joukkoliikenneväylät jotka jakavat tuota asuntorakentamisen painetta laveammalle alueelle

nythän tämä valiokunnassa tehty ratkaisu että annetaan valiokunnan poliittinen tahto ja eduskunnan poliittinen tahto siitä että pitää lakiin kirjoittaa tämä riittävä henkilöstömitoitus vastaa kyllä tätä vakiintunutta perustuslain tulkintalinjaa

korkeaoja ansiokkaasti on koettanut puolustella tätä hallituksen esitystä mutta kyllä tämä edelleen jättää perusteltua kritiikin sijaa

tässä on nyt sellaista opillista outoa piirrettä että presidentti halutaan ojentaa jonnekin nurkkaan ja tätä emme hyväksy kun paljon selkeämpi ja ymmärrettävämpi toimivampi järjestelmä on olemassa

presidentille voidaan laissa antaa valtuus antaa asetuksia ja perinteisesti sitä on käytetty ihan normaalisti eikä se ole aiheuttanut viiveitä tai ongelmia

se on huomattavasti luontevampi tapa kuin se että kirjoitetaan uudentyyppinen päätöksentekomalli jossa edellytetään valtioneuvostolta jonkinlaisia etukäteiskeskusteluja presidentin kanssa

tämä kyllä liittyy myös ulkopoliittiseen päätöksentekovaltaan koska nämä potentiaaliset käyttötilanteet liittyvät herkemmin kansainvälisiin kriiseihin ja niihin liittyviin poikkeuksellisiin valmiuslainsäädäntöä vaativiin tilanteisiin

tämä valmiuslaki edellisellä kierroksella tehtiin pikaisesti ja silloin todettiin että ei tarvita poikkeuslain säätämismallia tässä ja toivottiin että seuraavalla kierroksella elikkä nyt tällä kierroksella olisi päästy siihen että tämä voitaisiin hyväksyä tavallisena lakina

voidaanhan sanoa että on aika tiukka tämä seula jonka takia perustuslakivaliokunta on katsonut että siellä on useissa kohdissa menty tämän taakse että edelleen vaadittaisiin perustuslain säätämisjärjestystä

se viimeinen hetki jolloinka siihen olisi ollut mahdollisuuksia saada todellisia syvällisempiä muutoksia oli vähän ennen vaaleja kun evästettiin ministereitä eurokokouksiin

silloin hallituspuolueet jyräsivät läpi suuren valiokunnan lausuman jossa tuettiin tätä vakautuspakettia ja myöskin sitten näiden vastuiden kaksinkertaistamista

nämä pari lausumaa jotka sinne saatiin ovat ihan oikeansuuntaisia mutta ne eivät tosiaan ole niin jytyä ainetta kuin se mitä tästä eteenpäin voidaan vaatia jos suomi ilmoittaa vaativansa niitä vastavakuuksia

tämä suomen malli että jokainen takausvastuun irrottaminen lainoituspäätöksissä tulee eduskuntaan asti mahdollistaa juuri sen että vastuuvakuuksien sisältöä myös arvioidaan että niillä on todellista arvoa

se on meidän käsissämme suomen hallituksen ja eduskunnan käsissä arvioida mikä arvo vaikkapa sillä rakennuskannalla on mikä vakuudeksi annetaan

tässä kun on ollut populistisia syytöksiä ja sitten rabulistisia hyökkäyksiä kokoomuksen puolelta niin unohtuvat ihan parlamentarismin perusasiat

kun hallitus on mennyt mukaan tähän kreikka paketin sopimukseen niin on hallituksen vastuulla sitten arvioida tarvitseeko se mukaan oppositiota käykö se sopimusta tehdessään neuvotteluja käykö se sen jälkeen neuvotteluja joissa yritetään saada oppositiota mukaan jos halutaan laajempia harteita

jos näin ei tehdä silloin hallitus vastaa siitä että se löytää kansallisesta parlamentista riittävän enemmistön politiikkansa taakse ja näin vanhasen hallitus on valinnut

tässä tapauksessa ei ole mitään perustetta syyttää sdptä vastuuttomuudesta kun tämä kreikka paketti ei täytä niitä sdpn ja eurooppalaisen sosialidemokratian asettamia ehtoja joita tällaisille vakautusjärjestelyille on asetettu

tämä uusi vakautuspaketti täyttää paremmin niitä ehtoja ja se arvioidaan erikseen

sitä me emme hyväksy mutta tätä laajempaa vakautusjärjestely vastauspuheenvuoro pidetään yhtiö perusteli kyllönen ja sumuvuori jonka jälkeen pääministeri vakautusjärjestelyä arvioimme erikseen

puhemies

ihan muutamalla sanalla

siinä selostetaan sitä taustaa että kysymyksessähän on suhteellisuuden parantaminen sillä tavalla että vaalipiirien keskikoko kasvaisi

tällainen malli olisi varmasti poliittisesti ollut järkevä siinä mielessä että sen läpimenotodennäköisyys vaalien jälkeen olisi huomattavasti parempi kuin tällä kirjaimellisesti hallituksen esityksen hyväksymällä mallilla

mutta nyt sitten jää tulevasta kehityksestä nähtäväksi saako tämä vaalien jälkeen riittävän kahden kolmasosan määräenemmistön ja tuleeko se laiksi

mutta yleensä tämä ongelma on jo useita vuosia ollut että budjettiluvuista ja budjettipäätöksistä budjettimiljoonista ei suoraan tiedetä mitä muutoksia tapahtuu kentällä

nythän tämän esityksen yhteydessä oikeuskansleri katsoi kun esitystä valmisteltiin eduskunnalle annettavaksi että siinä täytyy kaksi asiaa varmistaa

tämä huoli minkä useat edustajat ovat tuoneet esille poliisin loittonemisesta kentältä varsinkin harvaanasutuilla alueilla on todellinen

eduskunnalla on riittävä tieto tämän esityksen ohessa valmisteltavasta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaista sitä koskevasta uudistuksesta ja toisaalta sitten kunnilla pitää taas kun ne tekevät omia yhdistymisselvityksiään ja niihin perustuvia ratkaisuja mahdollisista yhdistymisesityksistä olla riittävä tieto tämän sote lainsäädännön sisällöstä

meille on varmaan jokaiselle tullut poliisilaitoksilta ja maakunnan tasolta viestejä sekä poliiseilta että kansalaisilta että tämä näkyvyys mahdollisuus kiertää kenttää on heikentynyt

kysyisinkin näiden kolmen vuoden kokemusten perusteella eikö ministerinkin mielestä tulisi ohjaavuutta lisätä että ihan budjettikirjaan tulisi myös kenttätyötä tekevien poliisien henkilömäärää koskevia mittareita ja yleensäkin määriteltäisiin ne kriteerit missä ajassa pitää saada apua miten arjen turvallisuus poliisin henkilömäärillä pystytään vahvistamaan

jo tässä pohjana olevassa hallituksen esityksessä oli todettu tämä yhteys joka kuntauudistuksella ja sote uudistuksella on

perustuslakivaliokunta joutui sitten määrittelemään tarkemmin mitä se tarkoittaa käytännön soveltamistilanteissa minkälaisilla normeilla kuntalaisten itsehallinto tulee riittävästi suojatuksi kuntien päätöksenteko riittävin tiedoin kun samanaikaisesti on etenemässä monta uudistusprosessin osaa

tuolta lausunnosta näkyy että meillä päällimmäisenä kahteenkin kertaan kuultuina olivat oikeusministeriöstä lainsäädäntöneuvos sten palmgren professorit mikael hiden olli mäenpää matti niemivuo aimo ryynänen kaarlo tuori veli pekka viljanen ja emeritusprofessori teuvo pohjolainen

perustuslakivaliokunnalla oli laaja mielipiteiden kirjo käytettävissään

voidaan todeta että harvinaisen poikkeavia kantoja näiltä asiantuntijoilta löytyi siitä missä järjestyksessä tämänkaltaista kuntarakenneuudistusta voidaan viedä läpi

erityisen iso erimielisyys kohdistui juuri sitten näihin oikeuskanslerin huomiota kiinnittäneisiin asioihin eli eduskunnan riittävään tiedonsaantiin ja kuntien riittävään tietoon siitä mitä tapahtuu tässä toisessa haarassa sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen lainsäädännössä

no tässä selostan sitten mikä perustuslakivaliokunnan lausunnon linja näissä avainkysymyksissä oli

perustuslakivaliokunta on aiemmin kunta ja muita hallintorakenteita koskevien lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä korostanut erityisen huomion kiinnittämistä maan eri osissa olevien ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun ja heidän tosiasiallisiin mahdollisuuksiinsa saada perusoikeuksien toteutumisen kannalta välttämättömiä palveluja sekä pitänyt tällaisten palvelujen turvaamisen edellytysten luomista painavana perusoikeusjärjestelmään pohjautuvana perusteena sääntelylle

toisaalta tällaisessa tilanteessa on aina kiinnitetty huomiota myös kunnalliseen itsehallintoon sisältyvään kansanvaltaisuusperiaatteeseen siitä aiheutuviin vaatimuk siin

on samanaikaisesti suojattava kuntalaisten itsehallintoa kuntademokratiaa ja sitten parannettava kuntalaisten sivistyksellisiä ja sosiaalisia perusoikeuksia heidän yhdenvertaisuuttaan yli kuntarajojen

sinänsähän nämä muutokset kuntarakennelaissa verrattuna aikaisemman hallituksen ajamaan paras lainsäädäntöön ovat aika pieniä

siellä on hiukan johdonmukaisempaa koordinointivaltaa ministeriölle ja valtioneuvostolle osoitettu ja sitten edellytetään kattavampia yhteisiä rakenneselvityksiä jotka tähtäävät kuntakoon vahvistamiseen näihin niin sanottuihin vahvoihin peruskuntiin niin kuin pitkään on keskusteluissa esitetty

sitten tuli kysymys tähän liittyvästä esityksestä ja kuvauksesta siitä minkälaiseksi sote lainsäädäntö voisi muovautua

perustuslakivaliokunta katsoo että sen perustuslain mukaisiin tehtäviin ei kuulu ennakoivan arvion tekeminen jonkin tulevaisuudessa mahdollisesti annettavan lakiehdotuksen suhteesta perustuslakiin

edellä esitetyn perusteella todettiin että perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan arvioi täydentävässä esityksessä esitettyjä näkemyksiä perustuslain näkökulmasta siis juuri tuon sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämislain yleisiä piirteitä

sen jälkeen avautuu sitten kysymys siitä minkälaiset kunnan reagointimahdollisuuksien pitää olla siinä vaiheessa kun tuo luvattu järjestämislakiehdotus on käsitelty ja hyväksytty täällä talossa

siinä päädyttiin sitten tuohon malliin jota asiantuntijakuulemisen pohjalta täsmennettiin niin että tuon reagointiajan pitää olla vähintään kuusi kuukautta

kuntien perustuslainvoimaisesti suojatun itsehallinnon kannalta ei ole hyväksyttävää velvoittaa kuntaa tekemään ratkaisuaan tulevien vuosikymmenien omasta hallinnostaan oman seudun kuntarakenteesta epävarmaan tietoon perustuen

tämän vuoksi valiokunnan mielestä oli välttämätöntä että kunnille annetaan lainsäädäntöratkaisujen tultua hyväksytyksi riittävästi aikaa tehdä yhdistymisselvitykset ja mahdolliset yhdistymisesitykset

tuon kuuden kuukauden minimiajan ohella on syytä säätää mahdollisuudesta jatkaa tätä aikaa hakemuksesta määräajaksi jos selvitys on laaja tai muuten erityisen vaativa

kun nämä lainsäädäntöratkaisujen ajankohdat sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön osalta ovat avoinna lainvalmistelu jatkuu on kunnille asetettavasta yhdistymisselvityksen ja mahdollisen yhdistymisesityksen tekemisen määräajasta ja etenkin sen päättymisestä säätäminen välttämätöntä pidättää vielä erikseen lailla tehtäväksi ja siten perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi ja eduskunnan lopullisesti hyväksyttäväksi

eli tässä päädyttiin sitten tällaiseen poikkeukselliseen ratkaisuun että sitten kun tuo sote ehdotus on valmis tarvitaan uusi lakiehdotus jossa säädetään tuosta loppuajasta miten paljon kunnilla tarvitsee olla reagointi ja täydentämismahdollisuusaikaa näiden yhdistymisselvitysten ja esitysten tekemiseen

on erityisen suuri tarve korostaa sitä että kunnat tämän lain tultua hyväksytyksi ovat velvollisiakin käynnistämään selvityksensä ryti ei niinkään odottelun etu

nyt tämän päivän lehdistä saattoi aika monistakin havaita tämmöistä kirjoittelua että tämä tarkoittaisi että nyt sitten koko prosessi siirtyy puolella vuodella

tästähän ei ole kysymys vaan kaikki kunnat ovat velvollisia käynnistämään ja on järkevää käynnistää nämä selvitykset kullakin alueella kuntien omaa tahtoa kuunnellen ja niiden mukana ollen

kokonaisaika on nyt jo käytössä tietoisesti vähintään se vuosi ja se voi kasvaa sitten puoleentoista vuoteen ehkä kahteen näissä lisäaikahakemuksissa

silloinhan jokseenkin kaikkia sektoreita jouduttiin leikkaamaan tuntuvilla summilla ja silloisesta lasten kotihoidon tuesta myöskin tästä perusosan määrästä tehtiin tarkistuksia

nyt sellaisia kaavailuja ei ole esillä

kun silloin oli valintaoikeuden nimissä lavennettu laissa tuonne neljään ikävuoteen saakka lasten kotihoidon tukijärjestelmä niin se sitten tyssättiin se laajennus kolmesta neljään vuotaan

saadaanko vastuukuntamallia rakennettua senkaltaiseksi että se täyttää perustuslain reunaehdot saadaanko kuntayhtymämallia kevennettyä sellaiseksi että se lähestyisi tällaista yhteenliittymää että kunta ja kuntayhtymä muodostaisivat saman työnantajahen kilön saman palvelujen tuottajan voisi puhua vaikkapa palveluyhtymästä nimikkeenä

halutaan varmistaa se että valtioneuvoston käyttöön tulee tieto kaikista koko maassa olevista selvityshankkeista

osa meidän kuulemistamme asiantuntijoista katsoi että myöskään tätä ilmoitusmenettelyä ei voitaisi käynnistää ennen kuin on tieto tästä sote järjestämislain varmasta sisällöstä

minusta tämänkaltaista ajattelua nyt tarvittaisiin näiden oppositiohallitus rajojen yli että haettaisiin todella semmoista toimivaa mallia joka kestää vuosikymmeniä ja jossa tapahtuisi molempiin suuntiin tämä integraatio

lasten päivähoito hyvin toimivat palvelut kotihoidon tuki yksityisen hoidon tuki joustavat osittaisen hoitorahan mallit työmarkkinoiden muuttaminen siten että myös näille osa aikatöille löytyy kunnon markkinat suojatut kunnolliset työsuhteet sinne

no tämä on selvästi hätävarjelun liioittelua

kyllä nämä selvitykset merkittävä osa niistä voidaan kaikillakin alueilla kaikissa kunnissa tehdä tämän tulevan vuoden aikana jolloinka tuo sote laki on vielä valmisteilla

jos me liioittelemme tätä eroa ja panemme vastakkainasettelun tämän maakunta ja vastuukuntamallin välille niin mehän teemme hallaa koko palvelujärjestelmälle

tällä hetkellä varmasti jos esimerkiksi perusoikeuksien suojan kannalta joudutaan tätä kysymystä pohtimaan hyvin tärkeäksi tulee paitsi näitten perheiden euromääräisten tukien määrät myöskin se miten yhteiskunta pystyy vastaamaan siihen mahdollisesti kasvavaan päivähoidon tarpeeseen

pikemminkin pitäisi hakea sellainen nämä hyvät puolet yhdistävä malli ja siihen sosialidemokraatit ovat varmaan valmiita tuossa jatkotyössä

kriisikuntien osalta perustuslakivaliokunta korosti sitä että näissä tilanteissa jolloinka joudutaan toisen kunnan tahdon vastaisesti yhden kunnan pelastamiseksi kriisistä toteuttamaan kuntaliitos tämä on välttämättömyyskriteerin takana että se on tavallaan viimesijainen vaihtoehto ja katsotaan mitkä kaikki muut keinot ovat käytettävissä ennen kuin kunnanvaltuustojen yli kävellään

eli jos jouduttaisiin tätä pohtimaan lasten perusoikeuksien kannalta niin paitsi tämä perheiden taloudellinen tuki ja valinnan tosiasiallinen mahdollisuus on otettava samaan aikaan syyniin myös mitä tehdään kunnille

onko niillä mahdollisuus hoitaa mahdollisesti lisääntyvät päivähoitoon tulevien lasten joukot

tältä kannalta on tämmöinen varoituksen sana paikallaan että tuo järjestely kannattaa todella huolellisesti pohtia eikä kertarynnäköllä lähteä arvaamattomia muutoksia tekemään

kriisikuntamenettelyn osalta täytyy korostaa että siinähän ei asiallisia oleellisia muutoksia ole nykylainsäädäntöön ja on aikaisemmin hyvin laajalla konsensuksella hyväksytty myös nämä kohdat kuntarakenteen kehittämisestä sen toimivaltuuksista

sitten yksi viimeinen kohta oikeastaan näistä perustuslakivaliokunnan huomautuksista oli tuo kuntakoon arviointi

suoraan perustuslaistahan ei johdu mitään väestömääräkriteeriä tai neliökilometrimääräkriteeriä minkä kokoisia kuntien pitäisi olla

herra puhemies

kuitenkin tuosta ajatuksesta että siellä mainitaan kuntalaisten itsehallinnon osalta myös tämä laaja alaisemman alueen itsehallintomahdollisuus ja muistakin kohdista joissa korostetaan kuntia asukkaiden yhteisöinä aiheutuu se välttämätön yhteys että kun kuntien kuntauudistuksen jälkeenkin pitää olla luonteeltaan paikallishallinnon osia ne ovat luontaisia yhteisöjä niin ei voida tämmöisen perinteisen maakunta tai läänikoon tasalle viedä kuntia

ehdotusta on käsitelty laajan yksituumaisuuden vallitessa enkä lähde toistamaan niitä näkemyksiä joita edellä on esitetty

silloin ei enää puhuttaisi kuntalaisten itsehallinnosta eikä paikallisesta vaikuttamisesta vaan olisi sitten toisen tyyppisestä hallinnosta kysymys

siinä on selvästi vaara että kun ei ole tullut sellaisia tilanteita joissa näin lyhytaikaisia joukkoja voisi käyttää mielekkäällä tavalla on mennyt jo vuosia käyttämättä niin siitä uhkaa muodostua vähän niin kuin kiinan entisten keisarien terrakotta armeija

se taistelee henkiä vastaan hyvissä rivistöissä mutta mitään ulkoista hyvää siitä ei koidu

tuossa korostetaan perustuslakivaliokunnan toimesta että tällaisessa kokonaisuudessa nämä lakiuudistushankkeet muodostavat julkisen vallan organisoinnin ja käytön kannalta poikkeuksellisen merkittävän kokonaisuuden

tietysti ei ehdoin tahdoin pidä semmoisiin paikkoihin työntyä mihin tällaista joukkoa ei tarkoiteta tai se ei ole sovelias

varmaankin tätä käyttökynnystä on nostanut se että samaan aikaan on paljon joukkoja ja vaativissa tehtävissä afganistanissa ja muualla ja on sitten haluttu pitää aika korkeata kynnystä lähteä pienempiin tehtäviin euroopalle etäisiin maanosiin

näin laajan ja merkittävän asiakokonaisuuden valmistelun tulisi valiokunnan mielestä kestävien lainvalmisteluperiaatteiden mukaisesti tapahtua kiirehtimättä ja laajapohjaisesti esimerkiksi parlamentaarisessa komiteassa

silloin kun on kansalaisten elämää koskevasta perustavanlaisesta lainsäädännöstä kysymys olkoon kyse sitten valtakunnan perustuslaista tai kuntien eräällä lailla perustuslain kuntalain isosta uudistuksesta tai vaikkapa kuntien valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistamisesta tai kuntarakennelaista niin olisi suotavaa että tällainen valmistelu tapahtuu laajassa parlamentaarisessa kokoonpanossa laajasti asiantuntijoita kuullen ja hyvin organisoidusti

toisekseen onko se niin järkevää että se on nimenomaan tiukasti muotoiltu joukkokokoonpano kun käytännössä olemme voineet havaita että todelliset käyttötilanteet ovat hyvin erilaisia ja niissä olisi eduksi jos voidaan koota varustelultaan koulutukseltaan tehtävärakenteeltaan hyvin käyttötilanteen mukaiset joukot koota